herra puhemies

kyllä se jotain yhteiskunnasta ja sen mädäntymisestä kertoo kun tällaisten asioiden kanssa askarrellaan

jos tähän on varaa sekä euroopan tasolla että suomen tasolla niin ei hyvin mene kohta rytisee ja rymisee kunnolla

tässä ei ole päätä eikä häntää

julkisuudessa on paljon puhuttu perussuomalaisten kannan muodostuksesta ja siitä miten perussuomalaisiin voi vaikuttaa

perussuomalaisten kantoihin voi vaikuttaa liittymällä perussuomalaiseen puolueeseen ja vaikuttamalla sieltä sisältä perussuomalaisten kantoihin

meidän poliittista linjaamme ei päätetä punavuoressa ei helsingin sanomissa varsinkaan sen nyt liitteessä eikä muissa puolueissa

perusteollisuus on turvattava työpaikat on turvattava talouskasvua hyvinvointia on saatava aikaan sitä millä me maksamme meidän vanhusten palvelut lasten koulut

ja kun puhutaan näistä riippuvuuksista venäjästä ja muualta niin pitäisikö nyt sitten vihreiden ja rkpn mielestä vähentää kaasun ostoa venäjältä tai öljyn ostoa venäjältä jotta se riippuvuus vähenisi

samalla lailla me muuten teimme päätöksen eurotukipaketeista

eikä se ole poissuljettua jos joku epäilee että täällä tulee energiaomavaraisuuden ylitys että me voimme viedä energiaa

jokainen täysi ikäinen voi mennä naimisiin vastakkaista sukupuolta olevan ihmisen kanssa

sitten sanotaan että sukupuolineutraali avioliitto on ihmisoikeuskysymys

se ihmisoikeus on lapsella syntymästä saakka

avioliittoa määrittää sukupuolen lisäksi ikä sukulaissuhde ja lukumäärä

onko peukalo ylöspäin vai onko peukalo alaspäin

eli on tämä kyllä hyvät kollegat aika erikoista rakennepoliittista keskustelua kun ainoa tapa saada suomi nousuun on että meillä on kannattavaa yritystoimintaa vienti lähtee vetämään ja täällä jantellaan tällaisista asioista

lapsen itseisarvo asettaa rajoja aikuisten vapaudelle

on täysin selvää että jos aikuisten mielihalut ja lapsen oikeudet ovat vastakkain niin minun kantani on että lapsen oikeus isään ja äitiin on vahvempi

sitten kun rakenteellisia uudistuksia tehdään niin ensimmäinen rakenteellinen uudistus olisi purkaa järjetön kuntaliitoksissa oleva irtisanomissuoja

olin viime vuonna käymässä pariisissa ja osallistuin siellä satojentuhansien muiden kanssa mielenosoitukseen jossa puolustettiin lasten oikeuksia

meillä jotka vastustamme tätä lakia kansanedustajilla suomen kansalaisilla ei ole mitään syytä hävetä omaa kantaamme ei mitään syytä

tässä edustaja eestilän puheenvuorossa oli paljon paikkansapitävää

mutta tämä maksukyvyttömyysongelma sementoi tämän tilanteen

se mahdollistaa sen että pelureilla kun ne näkevät että takausvastuuta tulee lisää aina alkaa charlesponzimainen ketjukirjehuijaus ja aina ne häkkyrät tulevat täyteen

mutta jos kannatat kristillisiä perusarvoja ja varsinkin jos et niitä kannata et sinä ole kristofobinen sinä olet ateisti pakana tai agnostikko

arvoisa puhemies

aivan lopuksi yksilö timo soinin mielipide joka ei ole siis puolueen mielipide eikä puolueen puheenjohtajana annettu mielipide

tämä on se ongelma

se on aivan totta että hallitsemattomasti emme missään nimessä saa päästää pankkijärjestelmää kaatumaan mutta meillä on niin sanottuja epäkeskoja pankkeja jotka eivät kerta kaikkiaan pärjää eivätkä toimi

avioliitto on minulle sakramentti joka on iätön ajaton murtumaton

ne on päästettävä nurin niitten liiketoiminta on pilkottava niitten omaisuus on pilkottava ja ne henkilöt sitten jotka tulevat tilalle hoitavat paremmin

elinkelpoiset pankit on pääomitettava ranskassa ranskalaisen veronmaksajan kustannuksella saksassa saksalaisen veronmaksajan kustannuksella mutta ei saksassa eikä ranskassa suomalaisen veronmaksajan kustannuksella

mutta ei voi olla niin kuin nyt tehdään eli niin että pankeista ja luotonantajilta otetaan tätä rahaa lainaksi ja pistetään kreikan valtiolle siihen mikä kuuluu maksaa verorahoilla

meillä käy nyt pian niin että nämä valtavat summat rahoja joita pitäisi investoida tuottavaan työhön uusiin investointeihin yritystoimintaan työllistäviin hankkeisiin kieppuvat tässä tukihäkkyrässä ja ne ovat pois sitten tästä taloudellisesta toiminnasta

arvoisa puhemies

on aivan selvää että tässä ei hyviä ja helppoja ratkaisuja ole mutta perussuomalaiset eivät kerta kaikkiaan voi olla näiden vakausvälineiden takausvastuita kasvattamassa

olisitteko te menneet hallitukseen joka samana päivänä olisi poistanut sekä ay maksun vähennysoikeuden että yleissitovat työehtosopimukset

no ette olisi menneet

ei ole maa nielaissut niitä

hyvät ystävät itsenäisyyden asia ei vanhene koskaan

tämän lakiuudistuksen piirissä arvioidaan olevan noin tuhat ihmistä pääasiassa jääkiekkoilijoita mutta myös jalkapalloilijoita pesäpalloilijoita koripalloilijoita lentopalloilijoita ja jokunen yksilöurheilija myöskin

tämä esityshän on siltä varalta että töissä niin sanotusti duunissa sillä duunareiksi nämä jääkiekkoilijatkin usein itseään kutsuvat tapahtuu loukkaantumisia

pahimpana esimerkkinä tällaisesta tilanteesta oli menneiltä vuosilta tsekkiläisen jääkiekkoilijan jaroslav otevrelin neliraajahalvaus

täällä on perustelutekstiä laajalti ja viljalti olemassa

arvoisa herra puhemies

tällä alalla ei ole juurikaan kilpailua käytännössä on yksi vakuuttaja ja se on aina huono asia jos on vain yksi

meillä on pula niistä ihmisistä niistä yrittäjistä jotka voivat tarjota työtä

tämä hallitus on lähtenyt voimakkaasti siihen että pieniin ja keskisuuriin yrityksiin syntyisi työpaikkoja kannustettaisiin riskinottoon saataisiin suomi nousuun

sitten tähän liittyy tapaturmaeläkkeet vuosityöansion määrä tapaturmaeläkettä määriteltäessä ansionalenema työkyvyttömyys perhe eläke vanhuudenturva

tämä on hyvin kattava ja monimutkainen asia

kohdistamalla heihin suurimmat verohuojennukset nimenomaan pieni ja keskituloisiin työntekijöihin

sen toki ymmärtää että lainsäädäntö seuraa aikaansa

lienee itsestään selvää että kaikki me haluamme sitä että työllisyysaste paranee

naisia myös työelämään

kannatan lämpimästi

ja täytyy sanoa että sen mitä viime hallitus yritti tämä hallitus torjui ja lähti sille tielle että yhteiskunta ei määrää perhettä vaan perheessä määräävät vanhemmat ja se on aivan oikea tapa

kyllä on moni poliitikko ja kunnanjohtaja viemässä kukkopillejä ja viirejä ja kukkapuskia voiton hetkellä mutta myös täytyy silloin huolehtia näitten duunareitten työntekijöitten turvasta jos he työpaikallaan loukkaantuvat pahasti ja jopa tulevat työkyvyttömiksi

koska te velkaelvytätte teidän omaa puoluettanne tai siirrytte siellä kuuden tunnin työpäiviin kun te täällä ihan toista mesoatte

lupaan että ajan rajusti puoluetukiaisten leikkauksia myös tuleviin budjetteihin jotta se valtiosihteerien vähentäminen erityisavustajien vähentäminen ja puoluetuen vähentäminen varmasti etenee

tältä osin minä toivoisin että kun tämä lakiesitys lähtee täältä valiokuntaan sosiaali ja terveysvaliokuntaan niin asiantuntijakuulemisessa otettaisiin painokkaasti huomioon myös näiden pelaajien jotka siis sen työn tekevät näkemykset

työnantajia ovat liigaseurat jotka usein ovat bisnestä paitsi urheilua myös bisnestä ja sitten ovat nämä työntekijät jotka meille tämän pelin ja nautinnon tarjoavat

toivoisin että sosiaali ja terveysvaliokunnassa perehdyttäisiin tähän asiaan ja uskoisin että tästä ei arvovaltakysymystä kannattaisi tehdä että hallituksen esitystä voitaisiin yhteistoimin asiantuntijakuulemisen jälkeen muuttaa

täällä on muutamia asioita jotka tulisi ottaa huomioon liittyen lähinnä vakuuttamisvelvollisuuteen ja vuosityöansion määrään tapaturmaeläkettä määritettäessä ja lähinnä näitä kattoasioita tarkasteltaessa että ei tulisi huononnusta vakuutusturvaan

nythän tilanne on se että työnantaja maksaa tietysti nämä vakuutukset mutta nyt on jotenkin nurinkurinen tilanne että kun pelejä on enemmän siis riski on kasvanut pelit ovat kovempia niin sitten ikään kuin vakuutusturva heikkenisi

sehän ei voi eikä saa olla lainsäätäjän tarkoitus

mutta kuitenkin se on lausunnonantajavaliokunta eikä siinä nyt sinänsä mitään voidaanhan sitä lausua

sitten tämä voimaantulosäännös arvoisa herra puhemies on siinä mielessä ongelmallinen useimmilla urheilijoilla jos ovat onnistuneet hyvän shopparinsopimuksen saamaan että se on useampivuotinen vuoden kahden mittainen ehkä jopa kolmen neljänkin

voimaantulosäännöksessä pitäisi ehkä ainakin olla sitten semmoinen pykälä että sovelletaan vanhoja sopimuksia niin kauan kuin ne ovat voimassa ja sitten kun uusia tehdään ne tehdään tämän lain mukaan

näillä saatesanoilla erityisesti haluaisin vielä toivoa nimenomaan sitä että kun tämä on paitsi hyvää viihdettä harrastusta ja urheilua se on myös työtä osalle ihmisistä niin kannetaan myös vastuuta siitä

jos ihmisillä normaalitöissäänkin on loukkaantumisriski niin yleisen järjestelmän puitteissahan meillä asiat on säädelty

aivan lopuksi

tämä on ollut hyvin mukavaa huomata että molemmat ministerit olivat paikalla ja kunnioittivat siten tätä meidän mietintöämme

julkisuudessakin on ollut en nyt halua nimeltä mainita pelaajia joille on käynyt paha loukkaantuminen ja se on kyllä sitten häpeällistä jos tällaisten henkilöiden asioita ei saada kuntoon vaan sitten pallotellaan ja väistellään korvausvelvollisuutta

tämän työstäminen oli hyvin mielenkiintoinen prosessi sikälikin kun katsoo vähän mimmoinen maailma on

jos näitä on noin tuhat tämän lainsäädännön piirissä se voi vähän vaihdella alas tai ylöspäin niin näitä vakavia tapauksia tuskin paljon sattuu se olisi jo paljon jos kymmenen sattuisi ehkä muutama kaksi kolme viisi sehän riippuu aina tilanteesta

maailma on auki joka suuntaan pohjoiseen kiinaan venäjälle latinalaiseen amerikkaan ja myöskin afrikkaan

ja jos eulla joku tehtävä on ja ilmeisesti sillä on niin tämä rauhan ja vakauden levittäminen lähialueille ja näitten prosessien ratkaisuissa mukana oleminen on se myönteinen alue

eli tämä ei ole rahakysymys tämä on oikeudenmukaisuuskysymys

ja myöskin sen haluan tässä todeta että pelaajat kun tekevät sopimuksen sopimus on palkka asia mutta vakuutusturva ja tapaturma asia ja onnettomuusturva kuuluvat työnantajalle siis ja se on aivan käsittämätöntä jos sitten siihen mennään että pelaajat rupeavat itseään vakuuttamaan

arvoisa herra puhemies

nyt on sekin ihme nähty että enemmistöhallituksen ministerit jotka eivät saa hallituksen esityksiä tänne toimivat lakialoitteiden esiintuojina

hyvät kollegat politiikassa täytyy pitää kiinni omista periaatteistaan meillä kaikilla on niitä

onnistuimme mielestäni aika hyvin ennakoimaan kun tämän otimme ajankohtaiseksi asiaksi

mutta hyvä niin me tiedämme nyt että ministerit tietävät ovat perehtyneet tähän meidän mietintöömme ja asiaan ja olen siitä hyvillä mielin

se saattaa olla vaikeaa joidenkin vanhojen puolueiden ymmärtää että perussuomalaiset eivät kysele teiltä lupaa eivätkä keneltäkään muultakaan lupaa siihen mitä mieltä me saamme olla emmekä me edellytä sitä teiltä

ainoa kauneuspilkku on se mikä ei tavallaan tähän saheliin liity vaan vielä siihen mistä myöskin varapuheenjohtaja salolainen puhui